elleivät hallitukselle keskustan ehdotukset kelpaa ellei hallitus ole yhteistyöhön valmis on selvää että suomen talous ja työllisyys ajautuvat tulevien kahden vuoden aikana lattianrajaan

arvoisa puhemies

toiset sanoutuvat suoraan jo irti tasapainotuksesta ja toiset sitten kekkuloivat sen aikataulun kanssa että niin tai noin tai näin

jokamiehenoikeudet ja oikeus lähiluonnossa virkistäytymiseen ovat äärimmäiset tärkeitä ja nyt kun ministeri lehtomäki tuo vielä sipoonkorven kansallispuistosta esityksen vantaalainen työtön yksinhuoltaja pääsee vaikka lapsensa rattaisiin laittamalla julkisilla kulkuneuvoilla aina sinne kansallispuistoon saakka ja hyvä näin

voisitteko ottaa kantaa näihin keskustan esittämiin ratkaisuehdotuksiin ettekä puhuisi sivuasioista

metsähallitus siis jatkossakin kestävän kehityksen hengessä tuottaa meille sitä luonnon monimuotoisuutta virkistyspalveluita jotka eivät tule sen enempää maksullisiksi kuin ne ovat tänä päivänäkään jokamiehenoikeudet eivät ole vaarassa

mutta oleellinen asia on se että niin kauan kuin ei tule kunnollisia kasvupanostuksia tuo leikkaamisen veronkorotuksen leikkaamisen veronkorotusten leikkaamisen ja veronkorotusten kierre jatkuu ja sitä suomalaiset ovat katselleet jo riittävän kauan

ja sitten vielä siellä talousmetsissä toiminta jatkuu luonnonvarasuunnittelun mukaisesti ja jatkossa sitä toteuttaa metsähallituksen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö eikä se tätä saamaansa oikeutta voi kenellekään luovuttaa

pääministerin haastattelutunnilla viime sunnuntaina pääministeri vieritti vastuuta uusista työpaikoista työmarkkinajärjestöille mutta kyllä hallituksen on kannettava vastuuta

ilmastonmuutos konkreettisesti osoittaa sen miten ihmisen talouden ja ympäristön kestävyyden ristiriita on hyvin kouriintuntuva

haluan todella vielä kiittää kaikkia eduskunnan valiokuntia siitä vaikeasta työstä ja suuresta työstä jonka teitte ja erityiskiitokset mietintövaliokunnalle

arvoisa puhemies

keskusta esittää että hallitus antaisi jo juhannukseen mennessä eduskunnalle toisen lisäbudjetin johon koottaisiin työllisyyden parantamiseen tähtäävä käytännönläheinen työkalupakki

sen ristiriidan ratkaisu sillä tavalla että meidän talousjärjestelmämme nojaa myös ekologisiin reunaehtoihin eikä yritä ylittää niitä on äärimmäisen tärkeä tehtävä

kiitoksia

näitä työkaluja ovat esimerkiksi nuorisotakuun lisätoimet kuten nuorille suunnattu oppisopimuskoulutuspaikkojen lisääminen jo ensi syksylle nuoria työllistävien sivukulujen alentaminen sanssi kortin parempi tiedottaminen ensimmäisen työntekijän palkkatuki

rantakangas äsken puhui talouden ja ympäristön yhteensovittamisesta kestävällä tavalla

arvoisa puhemies

todella heikolta tilanne näyttää rakennusalalla

olemme huolissamme työttömyysuhan alla olevien tuhansien rakennusmiesten puolesta niidenkin joilla tällä hetkellä vielä on töitä vaikka tuhannet ovat jo työtä vailla

arvoisa puhemies

laadukas päivähoito ja mahdollisuus valita lapsen kotihoito ovat molemmat yhtä arvokkaita hoitomuotoja joita perheet tällä hetkellä oman harkintansa mukaan voivat käyttää

mitä tulee ympäristöministeriön virkamiehiin niin arvostan suuresti heidän asiantuntemustaan koska olen saanut heidän kanssaan työskennellä

siinä että normeja kevennetään byrokratiaa kevennetään kyse on siitä miten mahdollisimman pienellä vaivalla pystytään se hyvä terveyden ja ympäristönsuojelun taso saavuttamaan

samaan aikaan koulut homehtuvat käsiin ja vanhukset joutuvat selviämään arjesta hissittömissä taloissa

esitin keskustan vaihtoehdon sen että julkiseen talouteen saadaan säästöjä toteuttamalla sosiaali ja terveysuudistus esittämällämme kotikuntamaakunta mallilla

sen lisäksi tarvitaan yrittäjyyttä edistäviä konkreettisia toimia kasvun käynnistämiseksi jotta velkasuhteen taittuminen on mahdollista

kun esimerkiksi päätösvaltaa siirretään paikallisille tasoille ympäristöministeriöstä maakuntakaavojen vahvistaminen maakuntiin elyiltä kaavoitusvaltaa kunnille samalla vahvistetaan myös demokratiaa

sen sijaan teitte arvovalintana kaksi lapsiperheisiin kohdistuvaa päätöstä

viime vuoden puolella päätitte kun perusturvaa halusitte kohentaa niin työttömyysturva kyllä nousi mutta pienimmät äitiys isyys vanhempain ja sairauspäivärahat jätettiin jälkeen työttömyysturvan tasosta

arvoisa puhemies

suomen luottoluokituksen laskua perusteltiin sillä että enää luottoluokittaja ei luota suomen hallituksen kykyyn tehdä uudistuksia ja päätöksiä ja ei luoteta suomen kykyyn kääntää suomen suuntaa taloudellisen kasvun ja työpaikkojen luomisen linjalle

edelleen tarvitaan vahvaa satsausta biotalouteen uusiutuvaan energiaan metsäteollisuuden uusiin mahdollisuuksiin jotta suomen talouden pitkän ajan näkymä on kirkas

ja kun demokraattisella prosessilla paikalliset päättäjät tekevät hyviä päätöksiä se myös vähentää valitusten tarvetta

toinen arvovalinta lapsiperheitä koskien oli se että kun muita etuuksia hintojen nousua vastaavasti tarkistetaan indeksikorotuksilla lapsilisiä ei tarkisteta indeksikorotuksilla

mutta pääministeri katainen ei ole vastannut hallituksensa puolesta aikooko hallitus luopua vielä viimeisestä voimassa olevasta tavoitteestaan eli velkasuhteen kääntämisestä laskuun tämän kauden aikana

eli mitä lähempänä ihmistä päätökset tehdään sitä paremmin ihmiset pystyvät niihin vaikuttamaan ja sitä vähemmän tarvitaan epätoivoisia valitusprosesseja

toinen lisäbudjetti on välttämätön koska hallitus ei kerta kaikkiaan näytä ymmärtävän mitä toimia huono työllisyys ja taloustilanne nyt vaatisivat

te kertaatte tehtyjä toimenpiteitä mutta ne tulokset ovat ne mitä joudumme tarkastelemaan ja tulosten mukaan huolimatta siitä että kerrotte että hallitus on erityisesti panostanut pitkäaikaistyöttömyyteen pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt

nyt käsittelyssä olevan lisätalousarvion avoinna oleviin kohtiin keskusta esittää lisärahaa muun muassa lapsiperheiden kunnalliseen kotiapuun poliisin ja puolustusvoimien määrärahoihin sekä perustienpitoon

totesin vain tuossa puheeni aluksi että paljon ei ole hallituksella kerrottavaa koska yksikään ministeri ei halunnut sanoa täällä mitään vaikka jopa hallituspuolueitten riveistä kyseenalaistettiin se ottaako hallitus eduskunnan näkemyksiä huomioon

jos ihminen haluaa kaataa omalta tontiltaan puun niin ei se saa ilmoitusmenettelyä järeämpiä toimia edellyttää

arvoisa puhemies

suomi on todellakin niin hyvä maa että se ansaitsisi myös toimintakykyisen hallituksen

te olette panostaneet kasvuun omien sanojenne mukaan mutta talous menee alamäkeen ja työttömyys pahenee

meille tärkeintä ovat ihmisten palvelut ja niiden turvaaminen ja se onnistuu parhaiten kotikuntamaakunta mallilla kuten olemme todenneet

pääministeri täällä on ehdotettu tätä alueellista perustulokokeilua

arvoisa puhemies

kun te ette pysty valitettavasti puolustamaan omaa sekasortoon johtanutta uudistustanne yritätte mustata meidän esittämämme ratkaisun ja sotkea tekemämme paras hankkeen teidän uudistukseenne

ymmärrän että ministerillä on kiireitä ja hänellä on varmasti tärkeitä tehtäviä muualla mutta on pakko puuttua hänen poissa ollessaankin muutamiin valtiovarainministerin täällä esittämiin väitteisiin

eli tämänkaltaiset asiat helpottavat ihmisten toimimista yhteiskunnan ja ympäristön hyväksi eivätkä suinkaan ole sitä vaarantamassa

kiitos

keskustajohtoinen paras hanke kunta ja palvelu uudistus oli toimiva se oli tuloksekas ja perustuslain mukainen

tai kotieläinsuojien luvitus

ohjeistakaa omianne

ja kun tuo lupa on kerran johonkin kohteeseen saatu niin jos ei oleellisia muutoksia tuotannossa tapahdu ei sitä samaa asiaa tarvitse kerta toisensa jälkeen määräajan jälkeen hakea

aiotteko te edelleen ajaa pakkoliitoksia ja tuoda pakkoliitokset mahdollistavan lain eduskuntaan

kyllä tässä on paljon keventämistä järjen käyttöä

sen sijaan se mitä keskusta hakee ja haluaa on suomen kääntäminen kasvun ja työn linjalle

toivon että sdpn metsäteollisuutta ymmärtävät edustajat briiffaisivat ministeriä näistä kysymyksistä ettei tällainen väite turhaan toistu

kuten tiivistin hallitus on kolme vuotta kulkenut keskittämislinjaa näivettymislinjaa ja vieläpä hiilenmustan energiapolitiikan linjaa

toinen asia mihin haluan vielä urpilaisen puheessa puuttua on se että valtiovarainministeri ajeli aika lahjakkaasti kaksilla rattailla

suomalaiset ansaitsevat esittämällämme tavalla lähipalveluiden turvaamista suomalaiset ansaitsevat yrittäjyyden edistämistä esittämillämme tavoilla ja suomalaiset ansaitsevat puhtaan talouden esiinmarssin biotalouden ja puhtaan teknologian myötä

jos kunnat saavat aidossa yhteistyössä järjestää palveluita ne päättävät palveluista yhdessä

tätä keskusta esittää jos ei ole tullut vielä selväksi

esimerkiksi se millainen päivähoito on onko koulu homeessa millaiset opetusryhmät ovat koulussa millainen on asuinympäristö jossa elämme päivittäin millaisia vapaa ajan palveluita kunnassa on tarjota

valtiovarainministeri katainen todella valmisteli viime kaudella budjetteja ja valitettavasti tuo kansainvälinen taantuma johti siihen että jouduimme myös velkaa ottamaan

mutta kaksilla rattailla ajeluksi tämän asian tekee se että samainen valtiovarainministeri urpilainen on juuri näille samoille yrityksille luvannut nuo suuret yhteisöveron alennukset jotka ensi vuonna tulevat juuri näitten yritysten tuloksia parantamaan ja jättävät entistä vähemmän veroja suomelle ja entistä enemmän jaettavaa osinkoina

mutta mitä tulee edustaja lindtmanin kommenttiin siitä että te olette parantaneet perusturvaa enemmän kuin keskusta edes vaaleissa lupasi

kaikista näistä keskustan esittämässä kotikuntamaakunta mallissa päätetään edelleen siellä kotikunnissa kaikki ihmisen arkipäivään liittyvät asiat

terveys on monille ihmisille se tärkein asia omassa elämässä ja jos joku tällä hetkellä epävarmana omasta tulevaisuudestaan odottaa lääkäriin pääsyä hoitojonossa niin kyllä oli köyhät antimet hallituksella kertoa miten ihmisten terveyspalvelut turvataan jatkossa miten lääkäriin pääsee

terveyspalvelut vaativat laajempaa väestöpohjaa ja ne meidän mallissamme järjestettäisiin kuntien välisenä yhteistyönä kuten olemme esittäneet sairaanhoitopiirien pohjalle rakentaen ja tämä ei tuo yhtään lisää hallintoa vaan päinvastoin purkaa olemassa olevaa hallintoa

arvoisa puhemies

tämänkaltaisia lähes peräkkäisissä lauseissa esitettäviä asioita en toivoisi valtiovarainministerin suusta kuulevani

jos ilmastopolitiikassa ei onnistuta monet kehityspolitiikan panostukset valuvat hukkaan koska lämpeneminen haittaa enemmän maitten kehittymistä kuin kehityspolitiikan panoksilla saadaan aikaan

me lupasimme sellaisia mitkä olisimme pystyneet myös toteuttamaan ja kiitos kaikkien suomen työmarkkinatukea saavien puolesta siitä että edes se nousi

totesin vain että arvovalinta on se että pienimmät vanhempainetuudet jäivät jälkeen eli oman lapsen hoitaminen kotona on teidän mielestänne vähempiarvoista tehtävää kuin työn hakeminen

ei teillä ollut edes yritystä ratkaista terveyspalveluitten tulevaa järjestämistä noissa vastauksissanne ja se kertoo valitettavasti meille karua kieltä hallituksen toimintakyvyn täydellisestä puutteesta

kehityspolitiikan rahoitus on jäänyt suunnitellusta sen vuoksi että päästökauppatulot ovat jääneet ennakoitua alemmiksi taantuman ja päästöoikeuden alhaisen hinnan takia

arvoisa puhemies

suomalaisilla on vakava huoli maailman tilanteesta ja suomalaiset antavat varauksettoman tuen presidentti niinistön pyrkimyksille toimia rauhanrakentajana tässäkin vaikeassa tilanteessa

aikooko hallitus nyt kokonaisuutena toimia siten että ilmastopolitiikan kunnianhimotasoa nostetaan jotta päästöoikeuden hinta kohoaisi

pääministeri lupasi joitain viikkoja sitten että rakenneuudistus ja terveysuudistus tulevat vielä ennen kuntavaaleja lausunnoille

siitä olisi monia hyötyjä

kannuste puhtaalle teknologialle kotimaisen uusiutuvan energian kilpailukyky lisää verotuloja valtiolle ja sitä kautta myös mahdollisuus parantaa kehityspolitiikan rahoitusta

siellä korostetaan osaamisen merkitystä ja koulutuksen kehittämistä

liittoutumattomuus velvoittaa pitämään huolen omasta uskottavasta puolustuksestamme siten että suomalaiset itse voivat luottaa meidän pystyvän omaa maatamme ja sen kaikkia kolkkia puolustamaan ja että myös maamme rajojen ulkopuolelta katsottuna suomen puolustus on uskottava torjumaan uhat

keskustalle ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa arvo ovat perusarvoja

hallitus ei etene millään tavalla tässä terveysuudistuksessa vaan teidän olisi jo aika myöntää että suurkuntahankkeenne ei onnistu takaamaan terveyspalveluita ihmisille

kuitenkin hallitus on valinnut sen linjan että erittäin raskaat leikkaukset tulevalla kaudella kohdistetaan nimenomaan opetukseen

me kunnioitamme erilaisia vakaumuksia ja ajatuksia ja sen takia jokainen edustaja ryhmässämme voi tässäkin kysymyksessä toimia oman parhaan harkintansa ja arvojensa mukaisesti

aikooko hallitus ottaa tämän ilmastopolitiikan tosissaan kehityspolitiikan välineenä

nyt liipaisimella ovat ammattikorkeakoulut jotka ovat jo saaneet uhkauksen kuinka paljon aloituspaikkoja menee

keskustalla sen sijaan on esitys

ministeri gustafsson tiedän että teidän sydämenne lähellä on työ ja teollisuus

se velvoittaa myös siten että naapurimme eri puolilla voivat luottaa ettei suomen aluetta käytetä ei mistään suunnasta eikä ketään vastaan

keskustan esitys säilyttää ihmisten kotikunnat keskustan esitys säilyttää terveyskeskukset kotikunnissa ja varmistaa rajattoman hoidon missä ihmistä hoidetaan ihmisten tarpeitten eikä organisaatioitten lähtökohdista käsin

esimerkiksi etelä karjala metsäteollisuuden keskittymä

hupsista keikkaa imatralta lopetetaan prosessitekniikka kemiantekniikka

myös tämä liittoutumattomuuden ulottuvuus on syytä pitää mielessä

mielestäni yhdenvertaisuus lain edessä tarkoittaa oikeutta siviilivihkimiseen riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta

ammatillisesta koulutuksesta ministeri gustafsson

tämä on keskustan mallin ydin

hallituksella ei ole mitään yhteistä muuta kuin että syystä tai toisesta teille ei kelpaa meidän esityksemme joka ratkaisisi keskeiset terveysongelmat

suurin ongelma ei ole se etteikö olisi aloituspaikkoja vaan se että aivan liian moni nuori ei koskaan valmistu aloitettuaan opinnot ammattiopiskelussa

sen sijaan toisaalta kirkolla on oltava oikeus itse päättää ketä se vihkii ja on hyvä että kansalaisaloitteessa tämä oikeus kirkolle taataan

ihmettelen hallituksen ponnettomuutta ja toimintakyvyttömyyttä tässä ihmisille tärkeimmässä kysymyksessä

arvoisa puhemies

kysyimme juuri mitä uusia toimia hallitus aikoo ja hallituksen puolelta nuo uudet toimet jäivät aika lyhyiksi

valtiovarainministeri urpilainen tuon hallituksen osinkosekoilun jälkeen teidän puheenne oikeudenmukaisuudesta eivät enää kuulosta yhtä uskottavilta kuin joskus aikaisemmin